maanantai iltaisin tulee radiosta ohjelma metsäradio ja tätä keskiviikkoiltaa voisi hyvin pitää tämmöisenä metsäiltana koska meillä on kolme hyvin merkittävää tulevaisuuden kannaltakin hyvin pitkälle vaikuttavaa lakikokonaisuutta käsiteltävänä

sen lisäksi että tämä viisikohtainen ohjelma kustannuskilpailukykyä parantavista toimista tulee hallitus parantaa työntekijöiden muutosturvaa sekä tasaa perhevapauksia

ensinnäkin metsälaista voi todeta että se esitetyssä muodossa on hyvin mahdollistava laki

kun tuossa päivällä keskusteluosuudessa nostin esille jalasjärven kuntaa uhkaavan pakkoliitosasian niin on pakko tässä omassa varsinaisessa puheenvuorossa tuoda hiukan taustoja esille siitä mikä toi jalasjärven kunnalle tämän ison ongelman

myöskin muutosturva irtisanomistilanteissa on tärkeä asia koska silloin ihminen on uuden haasteen edessä ja tällöin muutosturvalla on keskeinen vaikutus henkilön tulevaisuuteen

meillä on jatkossa mahdollistava jatkuvan kasvatuksen salliva lainsäädäntö mutta se tuo myöskin metsänomistajille vallan lisäksi vastuuta ja lainsäädäntö on myöskin luottamus metsänomistajia kohtaan

ensinnäkin jalasjärven kunta omistaa jalasjärven ammatillisen kurssikeskuksen ja se on yksi maamme suurimpia aikuiskoulutuskeskuksia

kuten täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa jo tuotiin esille maa ja metsätalousvaliokunta oli varsin yksimielinen näissä yksityiskohdissa

kun on seurannut nyt näitä jälkitapahtumia tuntuu siltä että ministeriö opetus ja kulttuuriministeriö on enempikin tässä omia jälkiään peittänyt

olennaista tässä on se että koko noste ohjelmassa koko sen toimintakauden ajan kannustettiin koulutuksen järjestäjiä tekemään oppisopimuksia

noste ohjelman loppuraportissakin todetaan että ohjelman piiriin kuuluvia henkilöitä voitiin ohjata tämän lisäksi oppisopimuskoulutuksena toteutettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen jonka järjestämiselle ei valtionosuusrahoituksella ole määrällisiä rajoituksia

hienoa että tämä sopimusraha sitten on tulossa kunnille

ministeri risikolle sen verran että en ole koskaan luullutkaan että jokaiseen kuntaan keskussairaala oltaisiin perustamassa mutta kyllä kunnilta vaaditaan aika paljon mikäli joitakin tehtäviä erikoissairaanhoidosta siirtyy kuntiin

eli avattiin piikki siihen että koulutukset voivat kasvaa

no jalasjärvellä kuten muutamilla muillakin koulutuksen järjestäjillä menot kasvoivat ja nyt sitten huomasivat ministeriössä että tässä on käynyt niin että heidän ohjeensa ovat olleet puutteelliset

tämä kehysselontekokeskustelu on ajoittunut nyt tilanteeseen jossa tämä euroopan unio nin taloustilanne on edennyt vaiheeseen että voimme vain todeta että meidän hallituksen antamat valtiontalouden kehykset ovat vanhentuneet

mielestäni siinä rajoittavaksi tekijäksi muodostuu lääkäripula joka vaivaa lähes kaikkia terveyskeskuksia erityisesti terveyskeskuksia joissa lääkärimäärä on alle kymmenen

siinä mielessä on aika vaikea ottaa hoitaakseen tehtäviä jotka ennestään ovat kuuluneet erikoissairaanhoidon piiriin

keskeisintähän siinä muutoksessa on se että pakollinen veroluontoinen maksu muuttuu jäsenmaksuperusteiseksi ja se tuo tietysti uuden kilpailutilanteen ja mahdollisuuden myöskin kehittää tätä neuvontatyötä

ministeriö pyysi taustaksi jalasjärven kunnan tilintarkastusyhteisöltä tietoja tuloiksi jakkille

elikkä kurssikeskukselle laitettiin koko sen yksikön liikevaihto ja kuluiksi yksinomaan palkat ilman sivukuluja ja investoinnit

nämä molemmat tekijät tulevat johtamaan siihen että meidän työllisyys tulee vääjäämättä heikentymään vaikka hallituksella on sinänsä hyvää tahtoa työllisyyden parantamiseksi ja hyvän työllisyyden ylläpitämiseksi

eli kaikki muut kulut materiaalit palvelut palkkojen sivukustannukset vuokrat poistot jotka tekevät yli puolet näistä kokonaismenoista jätettiin tässä laskelmassa huomiotta

kasvu on suurempi kuin hakkuut ja toivottavasti neuvontajärjestön keskinäinen kisa aikaansaa sen että meillä metsiä hyödynnetään monipuolisemmin ja tehokkaammin niin että meillä suurin piirtein korjattaisiin se kasvu pois joka vuosi

hallituksen esittämät t k verokannustimet auttavat vain osittain ja tietyn alan yrityksiä

metsätuholaki on myöskin kauaskantoinen laki ja saattaa itse asiassa koskettaa mitä tahansa metsänomistajaa

pienille ja keskisuurille yrityksille ei välttämättä muodostu hyötyä näitten verokannustimien käytöstä

no se mitä tapahtui sitten korkeimman hallinto oikeuden osalta johon ministerikin täällä päivällä vetosi johtuu yksinomaan siitä että korkein hallinto oikeus jätti oman tehtävänsä tekemättä ja nojasi omat ratkaisunsa yksinomaan ministeriön virkamiesten kannanottoihin

ilmaston muuttuessa erityyppiset ongelmat saattavat kohdata metsäpalstoja ja tätä metsätuholakia voisi oikeastaan pitää tämmöisenä metsäterveydenhuoltolainsäädäntönä

se johtuu siitä että näiden t k investointien kohdentaminen on vaikeaa pienille ja keskisuurille yrityksille

hän mainitsi muun muassa kuntien tehtävien karsimisen mutta valitettavasti hallituksen teot kuntien tehtävien karsimisessa ovat jääneet vasta puheiden asteelle tai pikemminkin päinvastoin

sairaat yksilöt on metsistä poistettava näiden suurempien haittojen estämiseksi

se pitää paikkansa mutta hallitus tuntuu unohtaneen sen että kunnat tuottavat meillä hyvinvointipalvelut eli hyvinvointivaltiomme on täysin kiinni kuntien tuottamista palveluista

näitä muutamia muita

on hyvä että pääsemme keskustelemaan näistä kuntakysymyksistä näin kuntavaalien alla ja se on eittämättä näkynyt tämän päivän keskusteluissa

arvoisa puhemies

kun nämä oppositiopuolueiden esittämät näkökohdat tulisivat tämän eduskuntasalin päätöksiksi niin silloin meillä kaikilla metsiä hyvin kannattavana kansalaisomaisuutena pitävillä olisi hyvä yhtenäinen näkemys ja mieli näistä asioista

eli me näiden asioiden osalta olemme kyllä ihan keskeisesti tekemisissä oikeusvaltion periaatteiden kanssa ja tämä asia on kyllä syytä katsoa loppuun

perussuomalaisten välikysymyksessä mielestäni keskeisin osa on kysymys siitä miten ja millä mallilla sosiaali ja terveyspalvelut tullaan järjestämään ja olisi tietysti ollut toivottavaa että vastaukset olisi saatu ennen kuntavaaleja

tämä kehys minkä hallitus on meille antanut kaataa yhä suuremman vastuun kuntien kontolle palvelujen tuottamisesta

myöskin kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömien rahoituksessa tulee kasvamaan ja kun työttömyysluvut ovat tällaiset ja painottuvat myöskin pitkäaikaistyöttömyyden puolelle on kunnille tiedossa sieltäkin laskua

arvoisa puhemies

mielestäni valuvika tähän koko kuntarakenneuudistukseen muodostui hallitusohjelman laatimisen yhteydessä kun sinne kuntahallinnon osalta kirjattiin että vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativaa sosiaalihuoltoa lukuun ottamatta

ministeri virkkuselle kiitokseksi voi todeta sen että hän lienee ollut viime syksynä ainut ministeri joka olisi ollut halukas jättämään joitakin lakeja toteuttamatta tai siirtämään niitten toimeenpanoa sen johdosta että kuntien kustannuksia olisi saatu pienennettyä

energiantuotanto olisi sellainen sektori jossa olisi nopeasti luotavissa tuhansia työpaikkoja

tämä sana vaativa tuo tähän kokonaisuuteen ison ongelman eikä täällä tämän päivän keskusteluissa sen sanan merkitys ole sen kummemmin kirkastunut

ne ovat vain suolarahoja näiden leikkauksien rinnalla

oli iso virhe korottaa turpeen verotus kaksinkertaiseksi ja samanaikaisesti tehdä merkittävä leikkaus metsähakkeen tukeen

kuntaliitoksissa maantiede tulee ottaa kyllä huomioon myös etteivät nämä palvelualueiden rajat mene liika suuriksi koska pitkät etäisyydet tuovat heti ongelmia palvelujen saatavuuteen

täällä tänään esimerkiksi sivistyssektorin osalta on puhuttu siitä että hallitus antaa erillisiä määrärahoja peruskouluissa ryhmäkokojen pienentämiseen mutta käytäntö on aivan toinen

hallitus esti kuitenkin vielä pahemman tilanteen sillä että ensi vuoden alusta jätettiin toteuttamatta turpeen veron lisäkorotus mutta se ei auta pätkänkään vertaa tähän nykytilanteeseen

tähän mennessä käsitykseni asiasta on ollut se että erva alueet elikkä erityisvastuualueet joita on viisi ovat olleet niitä jotka ovat tämän vaativan erikoissairaanhoidon hoitaneet ja sitten sairaanhoitopiirit ovat hoitaneet erikoissairaanhoidon ja kunnat sitten itsenäisesti perusterveydenhuollon

tässä muutamia keskeisimpiä lisäyksiä vielä tähän keskusteluun

yksi hyvin keskeinen kysymys on se onko meidän laina käytännössä pankkituki suurille eurooppalaisille pankeille ja onko tästä muodostumassa ympyrä että kun me lainaamme rahaa kreikalle niin se raha kulkeutuu eurooppalaisille pankeille joista me itse asiassa sitä rahaa sitten taas nostamme

kunnat joutuvat näiden valtionosuusleikkausten edessä tekemään kouluratkaisuja vähentämään peruskoulun ala asteita ja se tulee auttamattomasti toimimaan juuri päinvastoin eli ryhmäkoot kasvavat

näistä kysymyksistä johtuen sosiaali ja terveyssektori on tällä hetkellä pattitilanteessa ja kunnissa odotetaan mitä tulee nyt sitten tapahtumaan

nyt kun olemme kevään ja kesän vaiheessa turpeen nostokausi on alkamassa mutta valitettavasti turpeen kysyntä on laskenut

näillä näkymin joudumme odottamaan vaalien yli tämän asian kirkastumista ja kun tuolla vaalikentillä on liikkunut on huomannut sen että se tuntuu haittaavan myöskin tätä kuntavaalityötä

osalla turveyrittäjistä on avaamattomia turveaumoja ja näin ollen heillä ei ole tarvetta nostaa samaa määrää kuin aikaisempina vuosina

me emme lisäksi tiedä sitä onko tämä kreikan rahoittaminen yksi pala ketjussa joka nyt on kaatumassa euroopassa

tämä merkitsee myös sitä että heillä ei ole tarve työllistää väkeä niin paljon kuin olisi ollut aikaisemmin suunnitelmien mukaan tarvetta

arvoisa puhemies

pääministeri jyrki katainen on jauhanut viikosta toiseen monitoimikuntayhtymissä asumista tänään hän on toistanut sen useasti

vaikka hänelle on yritetty selkokielellä tämä asia kertoa niin siitä huolimatta tätä höpötystä on kuulunut ja uskon että sitä tulee jatkumaan aina tuonne kunnallisvaalien loppuun saakka

turvetuotantoon liittyvät myöskin nämä lupaprosessit ja se on yksi sektori missä hallinnon tehostamisen kautta voitaisiin parantaa tilannetta

erityisen arveluttavaa näiden leikkauksien toteuttaminen on vaiheessa jossa euroopan unionin seuraavan ohjelmakauden gatt neuvottelut ovat käynnissä ja toteutusta niihin odotettaisiin seuraavana vuonna

on todella pitkiä lupaprosesseja jotka kestävät vuosia ja kyllä hallinnon täytyisi notkistua ja näitä lupa asioita käsitellä nopeammin

se on ilmennyt tänään useissa hallituspuolueiden edustajien käyttämissä puheenvuoroissa ja todel lisuudessa on niin että sillä harhautetaan äänestäjiä näissä tosiasioissa ja ratkaisun hakemisessa näihin sosiaali ja terveydenhuollon kysymyksiin

yksi seikka työvoimahallinnon osalta on se että työvoimahallinto on vetäytynyt monista kunnista ja tilalle on tullut sitten sähköisten palvelujen mahdollisuus ja kuten täällä on puhuttu kun pankkitunnuksia ei ole kaikilla heillä ei ole sitten mahdollisuutta näiden palvelujen käyttöön

harhautuksen huippu on kuitenkin edustaja zyskowiczin kommentti heidän omille ehdokkailleen että ei haittaa vaikka kuntauudistuksesta olisi eri mieltä kuin hallitus

liikkuvan poliisin lakkautus joka nyt on uhanalainen on äärimmäisen vaarallinen tie sen johdosta että liikkuvalla poliisilla on osaaminen raskaan kaluston valvonnassa ja myöskin suomen tieverkosto ja maan laajuus huomioon ottaen mikäli liikkuva poliisi lakkautettaisiin sillä tulisi olemaan todella suuret vaikutukset tieliikenteen kehittymiseen suomessa

arvoisa herra puhemies

tämän kommentin äärellä voi hyvinkin kysyä mikä on äänestäjän oikeusturva kun kerran annetaan selkeästi osviitta siihen että voidaan kaksilla rattailla näissä asioissa toimia

tässä ehdotetaan tehtäväksi sellaisia muutoksia joilla pyritään lisäämään tukijärjestelmien joustavuutta ja vähentämään toimijoille ja viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

myöskin keskusrikospoliisin suuntaan osoitettavat karsinnat ovat kyseenalaisia ja siksi olisikin tärkeää että näitä kysymyksiä tultaisiin harkitsemaan vielä uudelleen

välikysymyksellä ei varmaankaan hallitusta kaadeta mutta toivottavasti tässä välikysymyskeskustelussa esille nostetut asiat toimivat evästyksenä tulevalle hallitukselle kenen hallitus se sitten lieneekin

päivä toukokuuta hallituksen sosiaalipoliittisessa ministeriryhmässä linjattiin tätä sote uudistusta siten että kerrottiin selkeästi että sairaanhoitopiirit lakkautetaan ja sairaanhoito jaetaan kahtia kunta ja erityisvastuutasolle

en ollenkaan ihmettele sitä että valtiovarainministeri katainenkin täällä tänään käytti kreikan yhteydessä nimitystä petollista toimintaa

lisäksi tässä lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi että elintarvikkeiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen myönnettävää tukea sekä tukea viljelijöille maatilan toiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle voidaan maksaa myös muille kuin maaseutualueille

on mielenkiintoista tätä kokonaisuutta silmällä pitäen mitä tämä sitten käytännössä tulee tarkoittamaan ja miten hallinto tämän koukeron tulee aikanansa ratkaisemaan

lisäksi viranomaisten työtä ehdotetaan vähennettäväksi karsimalla tarpeettomia lausuntomenettelyjä ja lisäämällä mahdollisuutta sähköiseen tiedonsiirtoon viranomaisten välillä

ja kun tämä lainaohjelma on jaettu kolmelle vuodelle ja kreikan on täytettävä ne velvoitteet neljännesvuosittain niin siinä tilanteessa vaaditaan kyllä suurta päättäväisyyttä että lainahanat väännetään kiinni mikäli nämä ehdot eivät täyty

arvoisa puhemies

tämä on äärimmäisen tervetullut uudistus mikäli se tämän lakiehdotuksen kautta toteutuu

tämänkin osalta voi todeta niin että lausuntomenettelyt ovat monimutkaistuneet ja tieto viranomaisten välillä ei ole kulkenut

arvoisa herra puhemies

viljelijä on ollut aina vastuussa näiden tietojen siirrosta ja toivottavasti tämä lakiehdotus tuo nyt sitten tähän muutoksen

mutta mielestäni se on ainut ehto tällaisten lainamäärien myöntämiselle tai maksamiselle maalle jonka talous on todella surkeassa kunnossa

hallitusohjelmassa on kirjattu hyvin asiallisesti että hallitus toimii kilpailukykyisen kustannustehokkaan ympäristöystävällisen maatalouden ja erityisesti perheviljelmien tuotantoedellytysten turvaamiseksi

ettekö te näe sitä että tämä on suuressa ristiriidassa sen kanssa että suomen tavoitteet ovat vaarassa vaarantua kun unionilla on mahdollisuus vedota siihen että suomen tukitasojen unio nin puolelta ei tarvitse olla niin korkealla tasolla kun kerran kansallisiakin tukia ollaan valmiit leikkaamaan

tämä rakennekehitys ei ole yksinomaan ollut suomen ongelma vaan koko läntisen euroopan ongelma ja se on aikaansaanut myöskin sen että se on yksi syy suuriin euroopan talousvaikeuksiin

nämä asiat sekä työllisyyden että kilpailukyvyn parantaminen tarvitsevat suuria rakenteellisia ratkaisuja

rakennepaketista käydyn keskustelun yhteydessä valtiovarainministeri urpilainen totesi hallituksen yhdeksi tavoitteeksi teollisen pohjan vahvistamisen

täytyy sanoa että ensinnäkin lähtötilanne on se että kaikki ovat todistaneet sen että kaikki tuotantosuunnat ovat tällä hetkellä suomessa sellaisia jotka ovat taloudellisesti vaikeuksissa

en löydä ratkaisuja ensi vuoden talousarvioesityksestä tähän ministerin esille nostamaan teollisen pohjan vahvistamistavoitteeseen

hallitus on tehnyt äskettäin päätöksiä muun muassa valtiontakauksen myöntämisestä maksuvalmiuslainoille ja maksuhelpotuksista myös korkotuki ja valtionlainoille

tämä on äärimmäisen tärkeä ensiapu velkaantuneille tiloille jotka ovat pääsääntöisesti investoineita tiloja

keskusta on esittänyt valtion infra osakeyhtiön perustamista joka olisi yksi väline näiden työpaikkojen luomiseen

myöskin maatalousyrittäjien eläkelaitos on tehnyt ratkaisun työeläkevakuutusmaksujen viivästyskoron alentamisesta mikä tuo myöskin helpotusta tiloille

keskusta on lisäksi esittänyt kotimaisen energian kuten puuhakkeen ja turpeen aseman parantamista esimerkiksi kivihiileen verrattuna

arvoisa herra puhemies

hyvin tärkeää on kuitenkin se millaista linjaa hallituksemme ajaa toimissaan euroopan unionin suuntaan ja tärkeää on saada euroopan unioni osallistumaan näihin maatalouden taloudellisiin vaikeuksiin

on huomionarvoista että kivihiili käytännössä ostetaan tällä hetkellä velaksi ja samanaikaisesti omat luonnonvarat jäävät hyödyntämättä

ellei ajankohtaisuus ollut harkittu matkassa oli onnea hallituksen kannalta jolloin hallitusohjelman vaikutukset eivät tulleet ihmisille kertaheitolla tietoon

kotimaisen energian hyödyntämisen lisäksi myös biotalous ja ympäristöteknologia ovat sellaisia kasvualoja joita meidän suomalaisten tulisi parantaa ja olisi ollut toivottavaa että ensi vuoden talousarviossa myös näihin annettaisiin tukevampaa tukea

ja esimerkiksi maidontuotanto on äärimmäisen hankalassa tilanteessa euroopan laajuisesti ylituotanto vaivaa ja unionissa on tehty ratkaisu tehdä maitojauhetta varastoon ja myöskin voita varastoon

nyt se tulee tarkoittamaan sitä että asiakas lähtee itse palvelujen perään yhä pidemmän matkan päähän hakemaan heikentyviä palveluita